tässä on neljä konkreettista toimenpidettä jotka auttavat tässä asiassa

lisäksi monien maiden halukkuus osallistua kriisinhallintaan on vähentynyt poliittisista ja taloudellisista syistä ja kallistuva teknologia nostaa pienten maiden osallistumiskynnystä

töitä on tehty sen myönnän ja tämä on paljon parempi kuin alkutulos mutta se on perussuomalaiseen ajatusmaailmaan mahdoton hyväksyä että ulkomailta päätetään meidän maataloudestamme

osallistumme yhdessä myöskin siihen ja tätä tehdään jatkuvalla tavalla

tässä ovat aivan perustavaa laatua olevat käsitteet sekaisin vanhoilla puolueilla ja kansainvälisiltä markkinoilta tulee vielä paine ja arvoisa puhemies kaiken kukkuraksi euroopan keskuspankki jonka piti olla uusi bundesbank ostaa roskalainoja

siis suomalaiselle duunarille ei mutta kreikkalaiselle kauppalaivastolle kyllä

arvoisa puhemies

kyllä tämä asia on mielestäni aika yksinkertainen

eussa suomi toimii aktiivisena jäsenenä mutta ei natokaan ole suomelle vieras kumppani

mutta vielä haluan sanoa että edustaja kasvi teillä oli ydin sekä kysymys että vastaus samassa kysymyksessä mikä on poikkeuksellisen älykästä

ei kukaan halua tavalliselle kreikkalaiselle mitään pahaa

me saamme aina siellä polvet ruvella olla kerjäämässä mitä me saamme omassa isänmaassamme tuottaa ja mitä mieltä olla

valiokunta katsoo että suomen osallistumista kriisinhallintaan tulisi valmistella niin että kontribuutiossa voitaisiin paremmin yhdistää siviili ja sotilasosaamista mahdollisuuksien mukaan yhtäaikaisesti jo operaatioiden alusta saakka

tästä ei hyvä seuraa

myös yhteistyö naton kanssa on suomen turvallisuudelle tärkeää

ja vielä lopuksi erityisesti kiitän edustajia kiviranta ja söderman jotka erinomaisella tavalla valloittivat omaisuuden suoja

pahintahan kansakunnalle on tulla oman johtajistonsa ja eliittinsä pettämäksi ja tästä on kysymys

myös terrorismin ehkäisyssä kyberrikollisuudessa ja hybridisodassa tätä todella tarvitaan maitten välillä ja etenkin suomen ja ruotsin välillä

suomelle on luontevaa toimia läheisessä yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja erityisesti ruotsin kanssa

papandreou karamanlis karamanlis papandreou tätähän jatkui vuosikausia

vaikuttavuutta tulee parantaa pyrkimällä aktiivisemmin operaatioiden johtotehtäviin joissa voidaan vaikuttaa laajemmin esimerkiksi naisten aseman parantamiseen ja naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseen

näihin lausuntoihin kannattaa tutustua en niitä käy nyt tässä siteeraamaan mutta toki meillä on oikeus vaatia että me saamme tehdä omia asioitamme omalla tavallamme

onneksi on perussuomalaiset sillä tätäkään asiaa ei julkisesti käsiteltäisi suomen kansan valitseman eduskunnan suuressa salissa tämän ison eu päätöskokouksen alla vaan se vietäisiin läpi salaisessa suljettujen ovien takana tehdyssä eu valiokunnassa

eduskunta on aiemmissa kannanotoissaan todennut että eu maiden kesken on olemassa käytännön valmiuksia avun antamiseen ja tämä valmius yhdistettynä eu maiden tiiviiseen poliittiseen yhteenkuuluvuuteen tekee avunantovelvoitteesta merkittävän

valiokunta pitää koulutusoperaatioiden lisäämistä hyvänä painopisteenä jatkossa

varmaan yksi suuri virhe irakissa aikanaan oli se että kaikki sen ajan hallinnon ammatti ihmiset pistettiin sivuun eli tavallaan kaikki baath puolueen jäsenet otettiin pois

syvennämme yhteistyötä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa päättäväisellä mie

arvoisa puhemies

toivotan sille tielle kannatusta ja onnea jotta me jatkossa entistä enemmän uskallamme nojata omiin perustuslakeihimme ja oikeuksiimme vaikka meille sanotaankin että eu lait menevät kansallisen lain ohi mutta kai suomen perustuslaki sentään vielä jotakin merkitsee

ulkoasiainvaliokunta edellyttää että sotilaallisen kriisinhallinnan järjestelyjen kehittämisessä tavoitteeksi tulee asettaa kansallisen kriisinhallintaveteraaniohjelman laadinta

eli kyllä kansa tietää

arvoisa herra puhemies

olin toissa päivänä kantohommissa hain eväät hesburgerista vuoroesimies huusi jo kaukaa

valiokunta toistaa esityksensä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan tavoitelinjausten laatimiseksi seuraavalla vaalikaudella

olen erittäin iloinen että edustaja modig ja edustaja backman lukevat perussuomalaisten ohjelmia

al assad on sotarikollinen hän ei voi jäädä hänen ei pidä jäädä mutta sen hallinnon kanssa on keskusteltava

mutta nämä boikotit arvoisa herra puhemies eivät ole aivan yksinkertaisia sikäli että kun esimerkiksi nyt valko venäjää boikotoidaan sitä kautta latvia kärsii siinä naapurissa hyvin paljon

kansainvälisen kriisinhallinnan yhteistoiminnan ja harjoitusten kautta eu mailla on sotilaallinen valmius antaa toisilleen apua ja ottaa sitä vastaan

silloin kun suomi meni euroon kokoomus ja sosialidemokraatit eväsivät kansanäänestyksen eurosta toisin kuin ruotsissa toisin kuin tanskassa ja se on se mätä joka tässä on pinnan alla joka pitää purskauttaa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

on todella hyvä kysymys kuka ostaa sitä veriöljyä ja ketkä tässä ovat mukana

sen ulkomaankauppa rautatielaitos kaikki kärsivät kun sitten valko venäjä saa ne palvelut venäjän puolelta

arvoisa puhemies

minulla ei siihen kysymykseen ole vastausta mutta nyt näyttää siltä että venäjä usa ranska iskevät monin tahoin myös isisin rahoitukseen

suomi ei ole yksin

nämä kannattaa hyvin tarkkaan miettiä

hallitus on jo kertonut että se on valmis uusiin miljardien eurojen vastuisiin miljardien eurojen vastuisiin

yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kokous on mahdollisuus vauhdittaa ja konkretisoida eun turvallisuuspolitiikkaa

seuraavaksi puolustusministeri niinistö

minä en ole vielä nukkunut yön yli niin että en ota mitään kantaa vielä tähän itse jääkiekkoasiaan paitsi että tykkään jääkiekosta

tällä teidän eurojäsenyydellä ei ole kansanäänestyksellä saatua legitimiteettiä ja sen takia tätä vaihtoehtoa ei voi jatkossa sulkea pois

kysynkin ministeri arhinmäki kun te olette nimennyt toisen hallituspuolueen eli pääministeripuolueen ja pääministeri kataisen teidän pääasialliseksi kilpailijaksenne kuntavaaleissa johtuuko se siitä että te kannatatte transaktioveroa ja kokoomus ei sitä kannata vai mistä se johtuu

tietämättä edes miten suuria tukia espanja lopulta tarvitsee

arvoisa puhemies

se tehtiin puhtaasti puoluetaktisista syistä vihreiden pyynnöstä

tämä jos mikä alleviivaa että tällaista ei pidä konjunktuuripolitiikan välineeksi alistaa

arvoisa puhemies

toivon että keskustelussa voimme arvioida avoimesti turvallisuusympäristön muutosta ja siitä aiheutuvia muutospaineita turvallisuus ja puolustuspolitiikkamme vahvistamiseksi

nythän se vasta alkaa

kuinka te voitte semmoisessa hallituksessa istua

hyvin mielenkiintoinen uutinen on ylen sivuilla juuri sen luin ja jaoin edustaja kallin kanssa että kokoomus ja vihreät ovat menneet vaaliliittoon satakunnassa

arvoisa herra puhemies

kiitos siitä se on merkittävä tunnustus se on todella merkittävä tunnustus

arvoisa herra puhemies

ensin tähän altian myyntiin

nyt hallitus aikoo lapioida miljardeja euroja suomalaisten rahoja espanjalaisille pankeille

tämä on juuri sellainen asia että kun tehdään huonoa lainsäädäntöä niin pelipolitiikka pääsee rehottamaan estottomalla tavalla

olen puolueen kanssa siitä nöyrästi kiitollinen

arvoisa puhemies

kyllä kreikassa on varallisuutta ihmisillä ja yhtiöillä aika lailla mutta verojen kerääminen ei jostain syystä onnistu

bengt holmström joka kai on suomen arvostetuin taloustieteilijä maailmalla sanoi tammikuussa että oli erehdys edes yrittää pelastaa kreikkaa

mutta kun hallitus ei voinut armahtaa ihmisiä lääkkeiden ja ruuan arvonlisäveron alentamisella tai paikallaan pitämisellä niin olisiko edes mahdollista ajatella että te sitten täsmällisesti kun on allergisia ihmisiä ja keliakiasta kärsiviä ihmisiä tekisitte tämmöisen kohdennetun avun edes heille

herra puhemies

me olemme pieni kansakunta maailmassa jossa on paljon haasteita joten tässä suhteessa pitäisin ensiarvoisen tärkeänä että tämä tilanne pystyisi jatkumaan

lahdenpoukamat ovat täynnä kalliita veneitä ja huvikuunareita ja tällä puolella veronkannossa on parantamisen varaa ja aika paljonkin parantamisen varaa

nyt catering palvelut ulkoistetaan finnairilla stuertit ja lentoemännät ovat tinkineet

se ei tietenkään estä sitä etteikö näistä asioista saa keskustella ja niistä pitääkin keskustella mutta silloin kun ollaan herkässä tilanteessa täytyy satsata pitkään ulkopoliittiseen ennakoitavaan linjaan

arvoisa herra puhemies

no sitten on onnistuttu tekemään sellaista politiikkaa budjettikirjassa että enää tämä britannian jäsenmaksuosuus ei ole siellä erillisellä momentilla

sitten mitä tulee siihen asiaan että miten suomelle käy jos kreikka ajautuu maksukyvyttömyyden tilaan niin se on selvä isku koko euroalueelle ja se luo epävakautta ja kukaan ei täysin pysty sanomaan mitä siitä seuraa

mutta herrat vaan mellastaa

kyllähän tästä nyt joku poliittinenkin vastuu on niin että onko tämä nyt tämän hallituksen ohjelman ja politiikan mukaista että työläisiä kohdellaan tällä tavalla

sitten toinen asia vielä

sitten kun katsotaan tätä hallinnonalan resursointia niin eduskunta todellakin valiokunta kahteenkin kertaan on kantanut huolta siitä että taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset tukea tätä suomen ulkopoliittista linjaa ympäri maailmaa pystytään säilyttämään

tukipaketit eivät toimi se on nähty nyt puolentoista vuoden aikana

se on täysin selvä asia

onko tämän tien päässä nyt se mitä ministeri hautalakin on esittänyt että finnairista voidaan luopua sen valtion omistusosuuden joka on vielä määräävä kautta

hallituksella ja varmasti valtiovarainministeriöllä oli jo viime kaudella tiettyjä varautumissuunnitelmia tätä niin sanottua vaihtoehto btä varten mutta en lähde sillä spekuloimaan

nythän ydin tässä on se onko eduskunnalla kanttia sydäntä oikeudenmukaisuutta kumota tämä asetus

tänään italian luottoluokitus on laskenut

nämä ovat menneet juuri siinä järjestyksessä kuin perussuomalaiset ovat varoittaneet